valitettavasti kunnilla ei ole tähän varaa

mielestäni jos kuntalainen haluaa niin sanotusti ylilaatua on perusteltua myös se että meillä on mahdollisuus kerätä siitä maksua jollain konstilla

tarve kasvaa myös kun tulevaisuudessa auto vaihtuu sähköautoon

e p

jotta palvelusetelijärjestelmä saadaan toimimaan hyvin seteli on annettava asiakkaalle palvelutarpeen alettua ei vasta kun jonossa on ollut pitkään

palaan tähän kun vasemmisto nosti esille että vähävaraisilta otetaan

samoin vanhoja sähköintensiivisiä teollisuuden aloja voisi houkutella osakkuussähköllä jolla pystytään saamaan selkeää kilpailuetua

tästä esimerkkinä on outokummun ferrokromitehtaan laajentaminen

maahanmuuttajien osalta kun puhutaan varhaiskasvatuksesta meillä on todettu se myös hallituksen esityksessä että ne joilla on sosiaalisia tarpeita otetaan vaikka maahanmuuttajat jos löytyy peruste ovat silloin oikeutettuja pidempään aikaan varhaiskasvatuksessa

arvoisa puhemies

sähkön hinta ei saa nousta pilviin

toinen ongelma on siinä että laatukriteerien määrittäminen vie aikaa toisaalta sama toiminta tulee käytyä tarkasti läpi ja jatkossa myös arvioitua tasaisin väliajoin

samoin energiaintensiivinen teollisuus saa kilpailuetua kun sähkön hinta pysyy vakaana ja kohtuullisena

setelin on mahdollistettava valinnanvapausmahdollisuus oikeasti eikä se saa olla vain tulonsiirto hyvätuloisille jotka ostaisivat yksityisiä palveluita muutenkin

palvelusetelien käyttö tuottaa todennäköisesti valituksia ja sitä kautta kustannuksia kunnille toisaalta niitä tulee myös kuntien omasta tuotannosta ja ulkoistuksista

valituksia tulee todennäköisesti myös siitä että jokin tuottaja ei pääse listoille mukaan toisaalta jo tänäänkin markkinaoikeudessa on vino pino kuntien kilpailuttamisasioita

ne tuovat valtiolle mukavan summan niin yhteisö kuin pääomaveroja kunhan omakustannusyhtiön omistus on suomalaisissa käsissä eikä käy niin että suomessa tuotettu ydinsähkö menee omakustannushinnalla ulkomaille

hyväksi esimerkiksi kelpaa kouvola joka kehittää omaa terveydenhuoltoaan samalla kun vaatii hyvää laatua myös ulkoistuskumppaniltaan työntekijät ja asiakkaat hyötyvät

jos lääkäri joka tapauksessa on mieluummin yksityisen palveluksessa tai itse yrittäjänä palveluseteli mahdollistaa kuntalaisen pääsyn myös hänen vastaanotolleen

ydinvoimaan liittyy riskejä

se tuo mahdollisuuksia

pelkästään perustuslakivaliokunta on lausunnossaan todennut että palveluista perittävät maksut tulisi määrittää siten että ne eivät saa siirtää palveluja niitä tarvitsevien tavoittamattomiin mikä tarkoittaa sitä että yksittäistapauksissa palvelusetelin arvoa tulee nostaa siten että nämä palvelut ovat kaikkien saavutettavissa jotta perustuslakivaliokunnan lausuntoa noudatetaan

toivon että jonain päivänä siihenkin saamme muutosta koska jo tänä päivänä rahaa kammetaan aika tavalla verotulontasausjärjestelmän kautta maakuntiin

kysymys fennovoiman jätteiden sijoituksesta on vielä auki

sinänsä se herättää pohdinnan olisiko pitänyt kun meillä on paras selonteko tulossa tänne eduskuntaankin aidosti pohtia valtion ja kuntien välistä työnjakoa ja myöskin niitä rahoitussuhteita vastaavatko ne tämän päivän yhteiskunnan haasteisiin

he toivovat että meillä olisi enemmän hidasteita koulujen lähellä suojateitä ja liikennevaloja

jollain tapaa kaipaisin tämmöistä kokonaisvaltaisempaa keskustelua jossa mietittäisiin meidän rakenteitamme ja samalla rahoitusta rinnakkain

näin ollen kysynkin ministeriltä

rahaston arvon on riitettävä kulloinkin varastossa olevan ydinjätteen loppusijoittamiseen ja laitosten käytöstä poistoon

olisiko mahdollisuutta saada teemahankkeisiin lasten koulumatkan turvallisuuden edistämiseen muun muassa kunnille avustuksia hidasteiden hankkimiseen

koska tässä toimitaan puhtaasti kustannusneutraalisti ja pidetään eräällä tavalla tilanne ennallaan hallituksen esitys jättää myös pohtimaan sitä ohjaako ja kannustaako se kuntia kehittymään ja muuttamaan rakenteita mukaan lukien kuntien yhdistymiset vai johtaako se pitämään kunnissa tilanteen ennallaan

naisten ja miesten tasa arvo on arvokas asia eikä sitä pitäisi lähteä tällaisilla pikkumaisilla säännöksillä pilaamaan

tosiasia on se että kuntayhtymät vievät päätöksentekijän kovin kauas kuntalaisesta ja tällainen kustannuspaine ja kustannussäästöjen tekeminen ei ole yhtä vahvaa kuntayhtymissä kuin se on peruskunnissa

zyskowiczkaan ei pääse jatkossa sitä miesten leik kausta ostamaan koska sillä on todennäköisesti hyvin erilainen nimi

esimerkiksi tvon ja pvon taseet ovat omavaraisuusasteiltaan heikkoja tulorahoitusta ei kerry tasetta vahvistamaan eikä osakepääomia ole korotettu riittävästi

siltä osin hallituksen lähtökohta jossa lähdetään kuntapohjaisesta järjestämisestä on erityisen suositeltava

yhtiöt toimivat pääosin velkarahoitteisesti

tietenkin pohdituttaa mikä on se seuraava vastaavanlainen säännös kun tällainen pandoran lipas on nyt sitten ajettu tänne meidän suomenmaalle

perusteena on se että se on kuntalaisten lähellä ja myös se että silloin myös tulee päätöksentekoon näkyviin mistä ne rahat tulevat ja sitä kautta myös pohdintaa millä tavalla asiat voidaan hoitaa nykyistä tehokkaammin

lisäksi koska yhtiöt ovat niin sanottuja mankala yhtiöitä niiden osakkaat ovat sitoutuneet vastaamaan yhtiöiden kustannuksista mikä tapahtuu myös siinä tapauksessa jos ydinonnettomuus tapahtuu

toisaalta tässä on nostettava esille että tässä on ihan hyviäkin näkökulmia liittyen tähän yrityspuoleen siitä että säädetään työnantajan selvitysvelvollisuudet laajemmiksi kuin ne ovat tänä päivänä

siltä osin näen että perusteena tulee olla kunta ja vahva peruskunta ja ei kuntayhtymä

on tässä ihan hyviäkin asioita

mihin tässä on runsaasti vasta ohurantysyks yks kierros käytetyistä mennään puheista on sellaiset repliikit kuin

suomi on odottanut kansainvälisen ydinvastuusopimuksen saattamista voimaan

ukkola heikkinen satunnainen

ministeri pekkarinen on onneksi käynnistänyt kansallisen lainsäädäntöuudistuksen väliaikaiseksi ratkaisuksi kunnes kansainväliset sopimukset saadaan voimaan

lahtela tiusanen

se kertoo meidän yhteiskunnan haavoittuvuudesta

heinonen nosti onko virkkunen myös

riihimäen heinonen ja miinin sisko itse tätä varten

hahmojen yhteistyötä ollaan nyt vähän löysiä tällä kertaa suomen edustaja erkki

uusiutuva energia maksaa yksinään liikaa

neljästä

oikeastaan edellytyksenäni oli se että ministeri pekkarinen on lähtenyt sitoutuneesti viemään eteenpäin ydinvastuulain eteenpäinvientiä

toivottavasti sitä tarvitaan vain lyhyen aikaa siihen asti kun energiaa säästävät menetelmät kehittyvät pidemmälle uusiutuvat energialähteet opitaan hyödyntämään tehokkaammin ja esimerkiksi fuusioenergia avaa uusia mahdollisuuksia

kyllä täytyy sanoa että meidän oppositio on kevyellä tavalla ehkä aika vahvastikin jämähtänyt paikallensa että nämä vaihtoehtoiset näkökulmat eivät kyllä tule esille laisinkaan

otetaan nyt esimerkki

lahtelalle

mielestäni tässä oli hyviä kohtia kuten suojalasien käyttöpakko jolla saadaan varmaan merkittävä osa näistä vahingoista estettyä

hallitus ei voi mitään muuta kuin lähteä pohtimaan miten toiminta järjestetään siten että opetukseen olisi entistä enemmän rahaa

näitähän ovat esimerkiksi kuten aikaisemmin tuli esille papatit noidannuolet noidanpillit ja voi sanoa että ei niistä kovin paljon vahinkoa ole kenellekään aiheutunut

arvoisa puhemies

tämä päivä laittoi kansanedustajan päivän hiljaiseksi kun kansantaloutemme viimeisimmät luvut tulivat esille

käykö tässä tilanteessa niin että kun aikaisemmin meillä on ollut selkeä viesti nuorille että nämä ilotulitteet ovat vaarattomia ja te voitte käyttää näitä jatkossa he sanovat sitten äidille ja isälle että voitko käydä ostamassa ilotulitteita jolloin meillä ei ole enää rajaa siinä mitkä ovat näitä vaarattomia ja mitkä ovat vähän vaarallisempia kun tulee yleislistaus

valitettavasti näin ei voi tehdä vaan on avattava silmät ja mietittävä mitä me voimme tehdä jotta saamme tulevaisuuden aamut valoisammiksi

mikä jo aikaisemmissa keskusteluissa tuli ilmi on se että meidän seuraavien vuosien keltaisen kirjan pitäisi keskittyä siihen miten me vahvistamme maamme kilpailukykyä

samaan aikaan valtiomme velkaantuu jolloin tietenkin on ensimmäinen pohdinta joka itsellenikin tuli miksi tarvitaan tällainen miljardiluokan tulojen poistuminen meidän järjestelmästämme

palaan vielä eläkeläisten tilanteeseen

suomi on viennistä riippuvainen me emme elä pelkästään sillä että suomalaiset kuluttavat

ja siltä osin kun meillä nousi esille se että mikä meillä on pelivara sanon kuten pääministeri sanoi että jos yhteiskuntasopimus syntyy niin silloin voidaan arvioida voidaanko sitä miljardin euron veroalennusta lähteä kohdentamaan yhtäläisesti niin ansiotuloa kuin eläketuloa saaviin

arvoisa puhemies

herää kysymys miksi me teemme näin kaksijakoista politiikkaa

kysymys tuleekin onko kelamaksun poisto oikea tapa elvyttää vai onko kelamaksun poisto matka kohti uusia sosiaaliturvan rahoitusrakenteita vai onko kelamaksun poisto uusi rakenne jossa me pyrimme suomen kilpailukykyä parantamaan

viimeaikaiset elvytyspanokset ovat kohdistuneet rakentamiseen varmasti ihan hyvä lyhyellä tähtäimellä mutta ne eivät tuo yhtään uutta vientityöpaikkaa maallemme

paljon voidaan yhteistyössä tehdä

toiseksi valtioita on mitattu sillä miten paljon bruttokansantuotteeseen suhteutettu velka on mikä on johtanut harhakuvitelmaan että rahaa voidaan lainata enemmän kuin on mahdollista